toinen asia minkä haluan sanoa on se että väitetään että suomessa ei pidetä kaikista huolta

emme voita mitään turhalla ujoudella emmekä mököttämällä

jo edellisen hallituksen aikana tehtiin uudistuksen pohjaksi useita selvityksiä mutta mitään ei saatu käyntiin ei saatu sdpn ministerin avulla mitään käyntiin

rajamäki muutenkin lykkäsi myrkyn kyllä hallituksen niskaan tässä puheessaan joka ei nyt kyllä juuri käsitellyt tätä esillä olevaa asiaa elikkä ruuan arvonlisäveron alentamista

meille on rakennettu palveluja palvelun päälle kahdenkymmenen kolmenkymmenen vuoden kuluessa

myös siksi tarvitaan suomalaista maalaisjärkeä sanomaan että äly hoi jotain rajaa holhoukseenkin

sitten sanoisin sellaisesta asiasta

on ihan totta kuten täällä on moneen otteeseen sanottu että tämä ruuan hinnan alentaminen nimenomaan auttaa kaikkein köyhimpiä ihmisiä

eu käyttää järjestelmä

maamme ja maanosamme kannalta eu on kuitenkin toistaiseksi paras rauhanjärjestelmä maanosamme yhdistäjä

jos se oli sitä ei tule meitä on nyt täällä vähän iäkkäämpiä ja muistamme minkälaiset ne palvelut olivat silloin aikaisemmin ja kuitenkin te valitatte niin vietävästi

nyt mennään vielä että tätä järjestelmää mistä nyt päästään lopultakin eroon on arvostellut esimerkiksi yksi suomen tärkeimmistä lahjakkaimmista akatemiaprofessoreista

siksi kysynkin esimerkiksi ed

palveluja palvelujen päälle ja kaikki yhteiskunnan kontolle

leena palotie

olen tästä ruuan arvonlisäverosta saanut itse henkilökohtaisesti muutamilta eläkeläisiltä happamia kommentteja koska sen koska ne on koska eläkeindeksi muuttuu

selonteossa tuodaan selkeästi esiin miten eu on kehittynyt mitä eu jäsenyys on merkinnyt suomelle ja mitä suomi on tehnyt unionissa

minusta tämä on erinomainen uudistus sen takia että kuntien terveydenhoito on joissakin paikoissa kertakaikkisessa kriisissä

unioni on muuttunut dramaattisesti

jonot kasvavat eikä pystytä tarjoamaan niitä peruspalveluja joita me olemme tämä yhteiskunta eduskunta on luvannut kaikille tarjota ja nehän on tarjottava kun se näin on päätetty ja laki niistä tehty

ja täytyy myös muistaa se täällä ei nyt ole demareita juuri paikalla ei ole ketään että viime lamaan ei tätä lamaa kannata verrata sen takia että demarit silloin puoli vuotta jarruttivat kaikenlaisten ratkaisujen tekemistä että olisi nopeasti päästy lamasta eroon ja nopeasti päästy kiinni niihin järjestelmiin jotta olisi pystytty lamaa estämään ja helpottamaan laman aikana ihmisten elämää

on aika sulattaa eikä hamuta liikaa muuten tulee ähky

on itsestäänselvää että unioniin voidaan hyväksyä vain demokraattisia ihmisoikeuksia ja sananvapautta kunnioittavia maita

asko seljavaara on sanonut jonojen kaihileikkausten jonojen lonkkaleikkausten jonojen ja muidenkin tämän tyyppisten hoitojen jonojen purkamista

nato kokous osoitti ettei turkkia tule hyväksyä eun jäseneksi ennen kuin se aidosti hyväksyy demokratian ja sananvapauden

nämä ovat tiede nobeleita

mutta eiväthän tietenkään siihen nuhakuumeen hoitoon ja tämmöiseen perustavaan hoitoon vaikuta nämä palvelusetelit nehän hoidetaan edelleenkin missä hoidetaan elikkä terveyskeskuksissa

sitä me emme saaneet tässä eduskunnassa tehdä

kansalaisten eurooppa menestyvä eurooppa ja globaali johtajuus ovat teemoja jotka kätkevät sisälleen monenlaista tahtotilaa

no nämä meidän kunnalliset terveyskeskuksemme ovat jo ajaneet yksityiselle sektorille ihmisiä

jos sitä mitataan nobelien määrällä niin ei meillä nyt kovin hirveästi kehuttavaa ole niiden parin kolmen vuosikymmenen tuloksissa joiden aikana sdp on ollut opetuksen vartijana

minä voisin väittää että sinne on tullut niin hirvittävä byrokratia ja niin hirvittävästi johtajia johtajan päälle että siellä on enemmän johtajia kuin lääkäreitä

uudistuksessa yliopistot todellakin pääsevät irti valtion tiliviraston asemasta ja niille annetaan vapaus päättää omasta toiminnastaan henkilöstöstään taloudestaan ja profiilistaan

ne ovat antaneet ja antavat jatkossakin suomalaisille työtä ja toimeentuloa

ainakin kun heillä tämä harrastus useimmiten on hyvin aktiivista siinä suhteessa nämä vaatimukset vaikuttavat aika lailla ylimitoitetuilta

ja profiloitua yliopistojen täytyy nimenomaan profiloitua

eduskuntakeskustelussakin taisin olla lähes ainoa joka perusteli myönteistä kantaansa turvallisuuden lisääntymisellä

arvoisa puhemies

suomessa tätä ei todellakaan ole pidetty turvallisuuteen liittyvänä asiana vaan nimenomaan kaasuputki on käsitetty ja sitä on käsitelty ympäristökysymyksenä

jos se olisikin näin helppoa ollut tämä luottamuksen rakentaminen mutta kun se menee kiristykseksi ja saneluksi niin silloin menee luottamukselta pohja

jos minä tilaan odln päivystysvuoron olen sairastunut niin minä voin sen puhelimella tilata mutta enhän minä oulun kaupungin päivystykseen edes pääse puhelimella

arvoisa puhemies

tätä yliopistot eivät ole vielä tehneet

sen sijaan kaikki muut itämeren valtiot pitävät sitä turvallisuuspoliittisena riskinä ja turvallisuuspoliittisena asiana

kalliokumpu toi omassa puheenvuorossaan esille justiin ne ongelmat joita tällä hetkellä sairaanhoitopiireissä on mutta hänen ratkaisumalliinsa minä en yhtynyt elikkä tähän kainuun mallin laajentamiseen kaikkialle suomeen

edustajien pakkanen ja seurujärvi lakialoite voidaan nähdä ikään kuin virikkeenä hallituksessa vireillä olevan ampuma aselainsäädännön uudistukseen

oulun yliopisto kaikkinensa on erinomainen esimerkki siitä että raha ei tuhoa tutkimusta

näin on

elikkä palvelut on järjestetty julkisella puolella niin tehottomasti ja niin kehnosti että siellä ei yksinkertaisesti voi järkevä ihminen enää työskennellä ja lääkärit ovat kyllä aika järkeviä

turvallisuus ja ulkosuhteet ja yhtenäisen toiminnan tärkeys kyllä ymmärretään mutta

oulu ei olisi yhtään mitään ilman yliopiston ja yritysten yhteistyötä

minulle on tullut monia yhteydenottoja joissa liioitellaan aselainsäädännön uudistamisesta johtuvia uhkia

minä muistuttaisin että esimerkiksi lasse lehtinen on tästä asiasta kirjoittanut puoli vuotta tai vuosi sitten ihan samalla tavalla samasta asiasta

mutta mutta ei mennä ei anteeksi ymmärretään mutta naton ja euroopan yhteyttä ei ole avattu riittävästi ei sitä mitä ranskan liittyminen naton komentojärjestelmiin merkitsee

minä en tietenkään ihan varma ole mikä on niin sanottu risikon malli eli tämä sote aluemalli

ostospuvun pyyteillä on piakkoin kyllä

ja minä nyt ottaisin huomioon sen että lasse lehtinen kuitenkin on ollut arvostettu meppi euroopan unionissa ja on varmasti perehtynyt tähän asiaan ja myös itämeren turvallisuuskysymyksiin niin että ei se nyt ihan hatusta tämä väite ole temmattu

tämä sosiaalitupo ja sen synty

siinähän ei hallitus ollutkaan mukana alkuvaiheessa vaan senhän teki kaksikanta ja sitten hallitus hyväksyi sen tulokset että okei kyllä se vaan sopii

pulliainen näin se vaan nyt on

joka tapauksessa minä katson että tämä on yksi tämän hallituksen parhaimpia uudistuksia joka tehostaa ja antaa valinnanvapautta terveydenhoitoon kunnille

koska naton armeija koostuu yksittäisten nato maiden armeijoista suomella ei ole juuri sananvaltaa eun puolustuksen suunnittelussa

jos siellä on useampia kuntia minä uskoisin että ne jossakin vaiheessa liittyvät yhteen yhtenäiseksi alueeksi jolloin sekä kunnan hallinto että myös tämä sosiaali ja sairaanhoito ovat ikään kuin sen yhden kunnan käsissä

eihän se voi olla pelkästään korporaatioiden käsissä

ei onnistu

silloinhan se on niitten päättäjien käsissä jotka on sinne valittu kuntaa hoitamaan ja silloin he hoitavat ja vastaavat myös kansalaisten terveydestä

eurooppalainen nato on syntymässä siitä puhuttiin viime presidentinvaalien alla

ainut mikä tässä on tietenkin pulmana on se miten nämä alueet sitten mahdollisesti suomeen syntyvät onko niistä itu tämmöiseksi suurkunnaksi

olisi syytä ottaa ehkä vaalituloskin olisi ollut toinen

arvoisa puhemies

ulos meitä ei voida äänestää

söderman iski asian ytimeen kun hän huomautti että toimittajia tällä hetkellä uhkaavat korkeat korvaukset ja korkeat tuomiot koska sananvapausasiat on viety ilmeisesti korkeitten korvauksien takia jatkuvasti rikosoikeudelliseen käsittelyyn

edustajan puheenvuorossa tuotiin esille viestinnän keskusliiton asiantunteva lausunto liikenne ja viestintävaliokunnassa

minä yritin aikaisemmassa puheessani selvittää mitä se lausunto pitää sisällään mutta huomasin yhtäkkiä että minulla ei sitä lausuntoa ollutkaan käsillä vaan paljon muuta tavaraa

on totta että työttömyys kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti ja yhtä totta on että sitä pitää pyrkiä patoamaan niin hyvin kuin suinkin jotta työttömyysjaksot pysyvät lyhyinä

tällainen tilannehan johtaa itsesensuuriin mikä tällä hetkellä suomessa on sananvapauden toteutumisen osalta

arvoisa puhemies

sdp varmasti oli käynnistämässä tätä uudistusta mutta teidän johdollanne siitä ei olisi kyllä tullut yhtään mitään

se itsesensuuri on omasta kokemuksesta tiedän viheliäinen asia

minä kysynkin demareilta välikysymyksen tekijöiltä miksi te olette luoneet tähän maahan sellaisen järjestelmän joka on niin byrokraattinen ja niin monimutkainen että työtä ei voi ottaa kunnolla vastaan

onhan se kuultu teidän puheenvuoroistanne

ettehän te hyväksy yhtään mitään ei ulkopuolisia hallitukseen ei yritysten rahoitusta ei johdonmukaista tutkimuksen ja opetuksen vapautta

viestinnän keskusliitto nimenomaan huomauttaa että säännökset on kuitenkin kirjoitettu niin yleiseen muotoon että tällainenkin tulkinta periaatteessa on mahdollinen ja myös huomauttaa jatkossa että sananvapauden kannalta muotoilu on ongelmallinen sillä sananvapautta perusoikeutena voidaan rajoittaa vain selvillä ja tarkkarajaisilla lain säännöksillä

sen sijaan minä olen lukenut esimerkiksi ilmari susiluotoa joka on venäjä asiantuntija ja joka varoitteli vajaa vuosi sitten että jos tämä kaasuputki tulee niin venäjän on mahdollista vaatia tietynlaista turvasatamaa suomen rannikolta turvaksi siltä varalta että sattuisi joku hyökkäämään tätä putkea vastaan

nyt saa ulkopolitiikasta kirjoittaa mutta kohta mistään muusta ei saa kirjoittaa vaan joutuu oikeuteen

siellä on korotettu työttömyysturvaa mutta jos ei puolessa vuodessa ole työtä tullut niin sen jälkeen menee sitten peruspäivärahalle tai mikä järjestelmä siellä on

näin se nyt vaan on

minä olen erittäin pahoillani että valiokunta ei ottanut mietintöön esimerkiksi huomautusta siitä että tämmöiset tapaukset täytyy estää

minä kysyisin hallitukselta mikä on työttömyystilanne tällä hetkellä tanskassa

toivottavasti olette koska se on erittäin hyvä järjestelmä

justiin on tullut tutkimus siitä että esimerkiksi lipposen hallituksen saavutukset työllisyyden nostossa johtuivat talouskasvusta ei hallituksen toimista

on tämä ollut keskustelua

me olemme tipahtamassa velkasuohon ja siitä huolimatta huudetaan että palveluja palveluja palveluja ja kunnille lisää rahaa

kunnat elivät neljä viisi vuotta kuin pellossa rahaa tuli kuin suokuokalla ja mitään ei kunnolla tehty

ei ole järjestetty palveluja niin että ne olisivat toimintakykyisiä ja että ne olisivat tehokkaita ja että niiden avulla voisi ihmisiä palvella

kyllä kansan oikeustajua loukkaa vaan sekin että kansaneläkkeitten pohjaosa vietiin ja laadittiin leikattu indeksi

tämä oli demarien saavutus

sitten minä olisin puuttunut siihen asiaan kun täällä edellytetään että valtiosta tulee työnantaja valtion pitää räätälöidä joka ikiselle työttömälle työtä